me koemme enemmänkin tämän tämmöisenä oikeudenmukaisuuskysymyksenä niin että myös näistä oikein suurista tuloista maksetaan veroa

yrityksiä tulee ja yrityksiä menee

yritystoimintaan kuuluu aina riski ja on totta että jotkut yritykset eivät yksinkertaisesti toimi ja ne päätyvät konkurssiin

nämä ovat semmoisia asioita jotka täytyy ottaa huomioon kun meillä on satojen miljardien omaisuus turpeessa

hallitus pakottaa kuntia liitoksiin kiristämällä kuntien taloutta unohtaen kuitenkin kuntalaiset

kysymys on kokonaisuudesta

tämän takia on tärkeää että ei unohdeta pk yrityksiä vaan suunnataan niitä kasvupaketteja ja suunnataan sitä yhteiskunnallista auttavaa kättä myös näihin pk yrityksiin

totta kai vientiyritykset ja vientisektori ovat se suomalaisen kansantalouden selkäranka ja myös siitä täytyy huolehtia mutta ei sen kustannuksella että me unohtaisimme sitten pk sektorin

arvoisa puhemies

tässä talossahan tehdään politiikkaa ja voin kertoa kyllä tämän välikysymyksen historian

me perussuomalaiset tosiaan pohdimme ja mietimme tätä ja tulimme siihen tulokseen että tästä tehdään keskustelualoite koska mitään päätöksiä ei ollut ja välikysymys on liian kova

tästä on kysymys

säästöhankehan tämä ei ole koska tässä valtion kustannuksia siirretään kunnille ja nämä kustannukset nousevat matkalla merkittävästi

jos kustannuksia haetaan tältä sektorilta todellisuudessa niin olisin kysynyt ministeriltä mikä kanta hänellä on subjektiiviseen päivähoito oikeuteen silloin kun vanhempi on kotona tai molemmat vanhemmat ovat kotona

tämä on koettu myöskin tällä alalla huolena

mutta kun täällä ovat pääministeri ja valtiovarainministeri kuuluttaneet sitä perussuomalaisten rakennepakettia niin todettakoon nyt jälleen kerran se että se julkaistiin kaksi päivää aikaisemmin kuin hallituksen rakennepaketti

jos halutaan että se meidän puolestamme kannetaan sinne valtiovarainministeriöön laskettavaksi niin se tehdään mutta sen saa kyllä sähköisessä muodossa perussuomalaisten kotisivuiltakin

tässä on käytetty monta puheenvuoroa tästä pankkiverosta myös ministeri käytti mutta ei ole tullut esille se mistä konkreettisesti on kysymys

mutta kun näitä laskuperusteita sitten ruvetaan kyselemään niin minä toivoisin myöskin hallituksen rakennepaketin laskuperusteita ja näitä laskelmia myös katsottavaksi

arvoisa puhemies

siellä jonkun verran on

sillä kerätään ne varat

tässä aikaisemmatkin puhujat kannattivat ja erityisesti edustaja kärnäkin kannatti tätä puheessaan tai ainakin tätä ajatusta puheessaan

tämä raha minkä suomalaiset pankit keräävät laitetaan yhteiseen kassaan yhteiseen rahastoon ja euroalueen yhteisellä rahastolla hoidetaan sitten euroalueella kriisipankkeja

arvoisa puhemies

sillä laillako vasemmistoliitto on huolissaan kuntien taloudesta

tämä toimii varmasti pienissä yrityksissä ja keskisuurissakin rakennusurakoissa mutta laiminlyöntimaksu menettää merkitystään sitä mukaa mitä suuremmaksi tilauksen loppusumma kohoaa

aluksi on mietittävä sitä mihin tarvitaan näitä lukuisia tukimekanismeja ja kaikkea sitä tukea mihin suomikin erilaisten tukimekanismien kautta osallistuu

pelkäänkin että näin muotoiltuna laiminlyöntimaksu on omiaan siirtämään harmaan talouden toimia yhä suurempiin rakennuskohteisiin

kun koko nykyistä euroaluetta pidetään eurossa mukana kriisistä on muodostumassa pysyvä ja näin ollen myös tukimekanismeista muodostuu pysyviä tukiautomaatteja lähinnä eteläeurooppalaisille valtioille

käytännössä tulee mietittäväksi silloin näillä tahoilla jotka haluavat vilpillisesti hyötyä jättää verot maksamatta että ne laskevat sitä missä kannattaa itse asiassa touhuta

tämä viimeinen lause antti rinteeltä oli todellakin tärkeä lause

sosialidemokraatit ovat nyt täällä esittäneet että otetaan emu puskurit käyttöön

tänään kuultiin valtiovarainministeri urpilaisen puhe

itse olisin pitänyt parempana edustaja ruohonen lernerin aloitetta laiminlyöntimaksun sitomisesta prosenttimääräisesti siihen sopimuksen arvoon tai siihen hyötyyn mikä vilpillistarkoituksessa olisi tarkoitus saada

muistaakseni viime vaalikaudella eräs tunnettu oppositiojohtaja meni tällaista esittämään oman varjobudjettinsa yhteydessä ja silloin edustaja lindtman ollessaan hallituksessa totesi että tällä emu esityksellä viedään lapsiltamme leipä suusta

vastaava velkoja asema on kansainvälisellä valuuttarahastolla imfllä ja velkoja asemansa ansiosta imf ei ole historiansa aikana juuri joutunut kirjaamaan itselleen tappioita

puhemies

edustaja hoskonen ja monet muut ovat tässä ottaneet esille erittäin tärkeän asian

tästä syystä myöskään suomen hallitus ei ole asettanut hallitusohjelman mukaisesti evmn kautta myönnettäville lainaohjelmille ehdoksi vakuuksia

ministeri ennen viime eduskuntavaaleja lupasi että suomesta ei lähde euroakaan ilman vakuuksia

nyt niitä ei tarvita mutta se että imf on nyt tässä mukana ei välttämättä takaa sitä että nämä rahat olisivat välttämättä niin turvassa etteikö vakuudet olisi hyvä pyytää ei ehkä niitä vakuuksia mitä saatiin kreikka lainoille koska ne eivät välttämä ole vakuuksia vaan johdannaissopimuksia

nyt on avautunut keskustelu euroopassa siitä onko tämä ihan reilu tämä venäjä pakotehomma

nyt minä puhun oikeista vakuuksista

edustaja arhinmäki se kuinka vasemmistoliitto toimi edellisessä hallituksessa on hiukan kuin sitä voisi kuvata niin että mennään luvatta sinne äidin hanna tädin pipari purkille

minä haluaisin että me kävisimme myöskin suomessa tätä keskustelua silleen että voitaisiin näitä venäjä pakotteita neuvottelemalla eun kanssa ja kahdenvälisesti venäjän kanssa pikkuhiljaa lähteä kuitenkin riisumaan

hallituksen esityksessä useassa kohdassa kokonaisriskejä arvioitaessa piiloudutaan evmn ensisijaisen velkoja aseman taakse ja korostetaan että vastaavassa asemassa imf ei ole käytännössä koskaan joutunut realisoimaan tappioita lainaohjelmissaan

lapset keskenään menevät ja yksi lapsi sanoo että minä en haluaisi ottaa sieltä luvatta piparia mutta siitä huolimatta muitten lapsien mukana hän ottaa sen piparin

mutta imf on lähtenyt rahoittamaan aiemmin vasta sen jälkeen kun näillä kriisimailla on ollut selkeä ohjelma kuinka he selviytyvät siitä kriisistä ja ne ovat tehneet tämän ohjelman ja sopeuttaneet oman taloutensa siihen

eli se teidän toimintanne edellisessä hallituksessa ei poista eikä vähennä vastuuta siitä tekemisestä koska te olitte siellä hallituksessa mukana

mutta ihan lopuksi minä haluaisin kuitenkin korostaa yhteistyötä

vasta sen jälkeen imf on osallistunut tähän rahoitukseen

tämä valtion omistajaohjaus omistajapolitiikka on pitkäjännitteistä politiikkaa ja se on meidän jokaisen yhteinen asia

se ei ole tämän hallituksen asia eikä tämän opposition asia vaan se on yhteinen asia ja jatkuu toivottavasti vaalikaudella jatkossakin

espanjaankin on pyritty antamaan selkeät ohjeet siitä mitä saa olla budjetin alijäämä tai kuinka pyritään ulkomaan velasta eroon mutta espanjakin on ilmoittanut että ne ovat heidän suvereeneja päätöksiään

väliaikaisille mekanismille ominainen väistyvän takaajan ongelma poistuu tämän johdosta pysyvässä mekanismissa koska kaikki jäsenmaat osallistuvat evmn pääomittamiseen

arvoisa puhemies

on ihan hyvä että tehdään tämmöinen laki mutta eihän tämä loppupeleissä ole mikään uusi keksintö vaikka edustaja pekkarinen taisi näin jotenkin sanoa

jos joku jäsenistä ei maksa osuuttaan vaadittaessa maksettavasta pääomasta muut jäsenet maksavat puuttuvan osan jotta evmllä on riittävä maksettu pääoma

tästä lakiesityksestä teksti

ja ihmetellä täytyy mikä tässä salissa nyt aiemminkin edustaja soinin suulla on kyllä sanottu että evmn henkilöstölle myönnetään oikeudellinen koskemattomuus suorittamiensa virkatehtävien osalta ja sen päälle vielä sitten verovapaus

ja lisäksi kun evmn arkistot ja rakennukset ja kaikki asiapaperit ovat loukkaamattomia ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus niin ettei niistä saa puhuakaan niin voi vain ihmetellä tätä meininkiä sillä tavalla että se on täysin salainen systeemi josta ei saa millään tavalla tietoja ulos

jos me teemme tämmöisen ilmastolain vaikkakin puitelakina ilmasto ja energiapolitiikka liittyy olennaisesti yhtiö yhtä lailla meidän täytyisi tehdä myöskin sitten puitelakina energialaki jossa määritellään sitten esimerkiksi kotimaisen energian käyttöaste ja nämä pitäisi sitten vain laittaa balanssiin keskenään ja silloin me saamme sitä hallituskausien politiikkaa että me käytämme kotimaista energiaa ja samalla toteutamme näitä päästövähennyksiä

henkilöstöllä on oikeus käytännössä sitten verovapaita palkkioita nauttien veronmaksajien miljardeilla käytännössä aika vapaasti ilman mitään pelkoa oikeustoimista toimia haluamallaan tavalla

nyt täytyy kyllä sanoa vihreille ja vasemmistoliitolle kun te vaihtoehtona tuotte tätä uusiutuvaa esille

tämä on yksi erikoisuus tässä evm sopimuksessa joka meille kuulostaa oudolta mutta ilmeisestikään näiden eurotukijärjestelmien mekanismeissa ei ollenkaan erikoiselta

te olette nimenomaan vaikeuttaneet uusiutuvan energian käyttöä ja niitä investointeja korottamalla turpeen verotusta ja metsähakkeen tuotantotukea laskemalla

näin eussa asioita hoidetaan

eli toisin sanoen kun te markkinoitte sitä että tätä hanketta ei pidä toteuttaa ja korvataan uusiutuvalla niin te omalla toiminnallanne olette vaikeuttaneet nimenomaan uusiutuvan toimintaa

arhinmäelle vielä kysymys

minä otan yhden lauseen tästä omasta puheestani

nyt en voinut olla puuttumatta tähän kun edustaja kärnä sanoi että edustaja lehti otti tärkeän asian esille yhteiskuntamme häpeäpilkun yksinyrittäjät

vaikka olemme sopeutuksen kokonaismäärästä suurin piirtein yhtä mieltä hallituksen kanssa olemme sopeutuskeinoista monella kohtaa täysin eri linjoilla

edustaja lindtman otti tässä esille sen että tornion terästehtaitten duunarin ei kannata äänestää vasemmistoliittoa

minun mielestä yksinyrittäjät tekevät nimenomaan erittäin tärkeätä työtä työllistävät itsensä hoitavat itse omat asiansa ja maksavat itse oman eläketurvansa ja hoitavat itse palkkansa

jos ymmärsin väärin niin sitten asia on ihan ok mutta missään tapauksessa en pidä kyllä yksinyrittäjiä häpeäpilkkuna

minä haluaisin tuoda nyt esille sen mikä merkitys on tällä turpeen käytöllä kotimaisen energian käytöllä

arvoisa pääministeri mikä oli motivaationa leikata eläkeläisiltä ja antaa se hyöty tämä raha eläkeyhtiöille

otan myöskin kantaa tähän kilpailukykyyn ottamatta kantaa tämän hallituksen toimiin sen enempää kuin edellisenkään hallituksen toimiin siihen tietoon että suomen kilpailukyky on heikentynyt ihan viime aikoina suhteessa esimerkiksi viroon ja ruotsiin

arvoisa puhemies

virossa yrityksille on veromalli jossa ei tarvitse maksaa yhteisöveroa silloin kun yrityksen voimavarat sijoitetaan yrityksen kasvuun eikä nosteta osinkoja

tämä on hyvin merkityksellinen asia

tämäkin keskustelu mitä tässä käydään on hyvä käydä ja tuoda esille ne hallituksen toimenpiteet millä vaikeutetaan näitä hyvin merkityksellisiä asioita ja turpeen käyttö kotimaisena energiana on ehdottoman iso ja merkityksellinen asia

ruotsissa on laskettu yhteisöveroa merkittävästi mutta samaan aikaan kuitenkin on tukittu kansainvälisten yritysten verosuunnittelu jos tämmöistä sanaa tässä yhteydessä voi käyttää käyttäisin mieluummin sanaa veronkiertomahdollisuuksia

mukavalta kuulosti se että ollaan ministerin kanssa myöskin samaa mieltä tässä asiassa että ostajalla on hyvä olla tämmöinen energiatodistus mutta se mistä ollaan nyt ministerin kanssa eri mieltä on pakottaminen

silloin kun pistetään myyjälle tämmöinen pakko niin se tekee tästä asiasta rahastuksen

nyt kun suomen kilpailutilanne on olennaisesti muuttunut heikommaksi näihin naapurivaltioihin nähden niin voiko suomessa ajatella tämäntyyppisiä viron veromalliratkaisua ja yhteisöveron laskua samalla kun tukitaan sitten kansainvälisten yritysten veronkiertomahdollisuuksia

tämä voisi olla vapaaehtoinen ja silloin ostaja voisi olla ostamatta semmoista taloa johon ei ole tämmöistä energiatodistusta

arvoisa puhemies

tämän päivän debatti on ollut minulle henkilökohtaisesti siinä mielessä erikoinen että olen joutunut viemään meidän laskelmat ja tämän kehysratkaisun pääministerille ja tuossa nopeasti käytyäni ne läpi pääministeri ymmärsi sen että meidän ratkaisussa ei velkaannuta enempää

arvoisa puhemies

täällä moni on nyt ministeri rinteelle sanonut että kehyksissä pitää pysyä ja ministeri rinne itse on antanut monta hyvää seikkaa mitkä pitäisi toteuttaa

minä olen edustaja satosen kanssa täysin samaa mieltä siitä että pitää muistaa säilyttää se balanssi myöskin sitten siinä byrokratiassa jota rakennetaan

meidän pitäisi täällä keskustella siten että hallitus ensin vastaisi näihin meidän viiteen kysymykseemme joihin on suhteellisen helppo vastata

tämän yhtälön saamiseksi toimimaan annan ministeri rinteelle nyt hyvän vihjeen ja neuvon että jos halutaan yhdistää se että pysytään kehyksissä ja haluatte toteuttaa ne asiat mistä olette tänään täällä puhunut niin tutustukaa perussuomalaisten kehyspakettiin koska nämä yhdistyvät kaikki tässä

jos ajatellaan vaikka rakennusalaa niin täytyy muistaa se että ylivoimaisesti suurin osa rakennusalan toimijoista on täysin rehellisiä toimijoita

erikoissairaanhoito muodostaa kunnissa tilanteen jossa kunnat eivät pysty budjetoimaan ja sen erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on erittäin korkea